siinä mielessä ed

kauppila

manninen viittasin aktiivisiin ihmisiin kuten esimerkiksi aktiiviseen pallas hotellin ylläpitäjään lapland hotels ketjuun ja sen pääomistajaan ei niin että siinä jollakin tavalla viitattaisiin johonkin muuhun vaan siihen että on olemassa aktiivisia yrittäjiä jotka toimivat omien etujensa mukaan

arvoisa puhemies

yhteisen yleiskaavan suhdetta maakuntakaavaan osamaakuntakaavaan tai edelleen laadittaviin kuntakohtaisiin yleiskaavoihin ei ole selvitetty

välitön uhka meille ei tule jostakin rajan takaa panssarein ohjuksin tai jalkaväkenä

ajatus on hyvä

meillähän oli aikamoinen kamppailu eduskunnassa tämän vuoden budjetista että ei näitä metsähallituksen luontopalvelujen rahoja ja kansallispuistojen rahoja pienennetty

olisin kysynyt pääministeriltä

samalla valtion ohjausta vähennetään luopumalla vuosittaisesta kehittämiskeskustelusta mitä ei voi pitää hyvänä muun muassa ajatellen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista

tällainen pakkopulla tehdä tällaisia uusia maankäyttö ja rakennuslain uudistuksia ja valitusoikeuden ehdollistamista ei ole viisasta

mikä on muuttunut siitä helmikuun tilanteesta kun pääministeri vanhanen sanoi että emme voi enää pitää kiinni annetuista hyvinvointilupauksista

mutta sitten jossakin vaiheessa on hyvä katsoa ovatko ne yhteiskunnan yleisten etujen mukaisia hankkeita ja se on taas arvio joka pitää suorittaa valiokunnassa ja täällä täysistunnossa tai sitten erilaisissa muissa tilanteissa

suomessa vieraillut alaskan yliopiston professori steiner on todennut suomenlahden öljyonnettomuuksista että niiden kohdalla ei ole kysymys siitä tapahtuuko öljyonnettomuus suomenlahdella vaan kyse on siitä milloin se tapahtuu

valiokunnalla ei valitettavasti jäänyt riittävää mahdollisuutta paneutua esityksen hyväksymisestä seuraaviin vaatimuksiin kuten yhteisen toimielimen perustaminen pääkaupunkiseudun yleiskaavan laatimiseksi

ja viinanen vastasi polvet ennen

samalla on myös tuotu tämä työllisyysnäkökulma keskeisenä perusteena mikä on samanlaista harhaanjohtamista

kuka on se joka maksaa se on mielenkiintoista

hyvän lainsäädännön vaatimus mielestäni edellyttää että ensin selvitetään ja arvioidaan tarkemmin kuntien yhteiseen yleiskaavaan siirtymisen vaikutukset eri tahojen kannalta

on selvää että nykylainsäädäntö antaa mahdollisuuden hirven ajamiseen kansallispuistossa mutta kansallispuistossa ampuminen etenkin tällaisessa pirstaleisessa pienessä kansallispuistossa ei ole paikallaan ja sitä ei pidä hyväksyä

kysyisinkin nyt puolustusministeriön pääluokkaa käsiteltäessä ministeri häkämieheltä jos hän olisi paikalla mitkä ovat suomen puolustusvoimien mahdollisuudet osallistua öljyntorjuntaan ja myöskin sen öljyonnettomuuden tapahtumisen ja syntymisen estämiseen

kaavoituksen yhteydessä joudutaan tähän ympäristöministeriössä ministerit ovat joutuneet tähän tilanteeseen esimerkiksi ed

lopuksi arvoisa puhemies

ilmastomuutoksen torjunnassa edelläkävijämaaksi mutta huippuosaamista kestävässä teknologiassa ei edusta se että me rakennamme tänne ydinvoimaloita

kun nyt ollaan joka tapauksessa sukeltamassa lamaan niin toivoisin todella että vastuulliset ministerit näitä rahoitusinstrumentteja välineitä käyttäessään toimisivat niin että mahdollisimman kestävällä tavalla tultaisiin ulos lamasta toisin sanoen sijoitettaisiin investoitaisiin ympäristöllisesti ympäristön kannalta ja ennen muuta ilmastonmuutoksen kannalta kestävällä ja efektiivisellä tavalla

toisella ongelmalla ei voi perustella toista ongelmaa eli jos tuulivoimalat ovat uhkaamassa kansallismaisemaa niin se ei tietenkään mahdollista sitä että joku muu hanke hyväksytään sitten kansallismaiseman uhkaksi niin kuin nyt tässä tapauksessa ovat muun muassa nämä tuolihissit jotka tässä ovat esillä

hän puhui siitä miten pahalta kuulostaa jos hirveä metsästävät sudet ovat saaneet kohteensa kiinni

nämä uudet momentit jotka esitetään laajentavat valituslupajärjestelmää valitettaessa hallinto oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto oikeuteen oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle hyväksytystä asemakaavasta

arvoisa puhemies

jacob södermanin hyvin humanistista ja syvällistä näkemystä näistä asioista ja hallintovaliokunnan mietintöön liitetyt vastalauseet ovat ihan paikallaan

tai minkälainen on se näkymä niissä teurastamolaitoksissa missä broilereita tuotetaan tai minne viedään nautoja

valituslupa on ehdotuksen mukaan tarpeen silloin kun valitus on jätetty hallinto oikeudessa tutkimatta tai valituksen kohteena ollutta viranomaispäätöstä ei ole valituksen johdosta muutettu

kokonaisuudessaan hallitus vain ei ole omissa ratkaisuissaan kylliksi huomioinut biodiversiteetin luonnon monimuotoisuuden vaatimuksia kun se lisää bioenergian käyttöä

ukkola täällä viittasi myös omassa puheenvuorossaan jälleen terveydenhoidon tietosuojaan

ojala niemelä viittasi kertoessaan että tutkimusten mukaan heteroparien lapsilla ei ole poikkeavaa määrää mielenterveyshäiriöitä taikka poikkeavaa koulumenestystä verrattuna sitten niiden perheiden lapsiin joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta

totean että se on äärimmäisen tarpeellinen kaikessa terveyteen sairaanhoitoon liittyvissä kysymyksissä vaikka se saattaa ampua yli koska esimerkiksi lääkäri joka lähettää potilaan sairaalaan tehtyään diagnoosin itse ei saa enää tietoa siitä mitä tälle potilaalle on tapahtunut vaan se vaatii potilaan suostumuksen

tässä myös on hyvä tietää ja huomata mitä uusimmat tutkimukset esimerkiksi maaperän hiilinielukäyttäytymisestä meille kertovat

siinä tuo energiatehokkuus on mielestäni hiukan liian köykäisesti huomioitu

puhemies

tälle lajiomaisuudelle emme kai voi mitään

tämä tutkija on lastenpsykiatri tutkimusprofessori tytti solantaus terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta jotenka tieteellisestä näytöstä on kysymys enkä usko että se näyttöä nyt tekee huonommaksi että hän on lääkäri eikä psykologi

jopa tällainenkin peruste on kyllä mielestäni paikallaan

erityisesti hallitus on omissa päätelmissään jäänyt laiskanläksylle energiatehokkuuden unohtamisessa

ajatus että valituslupajärjestelmä koskee kaikkia asemakaavoja jotka kokonaisuudessaan sijoittuvat oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle on epätasapainossa

hoskosen nostattamaan natura keskusteluun voi tämä hallituksen esityksen kohdalta todeta sen että tämän alueen natura kysymystä ei ole ratkaistu sitä ei ole selvitetty ja se jää nyt hallituksen näkökulmasta ja myöskin mietinnön takana olevan valiokunnan enemmistön näkökulmasta myöhempään vaiheeseen

energiatehokkuuden pitäisi lisääntyä business as usual tasosta vähintään prosentin vuodessa

tietysti jos lähdemme katsomaan näitä prosentteja niin eikö se ollutkin niin että se oli kansanedustaja vennamo joka sanoi että prosentti on suurin huijari

asemakaava sitä vastoin määrittää tärkeällä tavalla kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa jonka sisältö ei avaudu oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta

ei voi olla havaitsematta keinotekoisuutta siinä millä lailla hallitus on päässyt tähän kahdeksankymmenenyhdeksän

eduskunta saa varmasti jossakin vaiheessa käsittelyynsä hallituksen esityksen siitä miten tiedeyhteisö voi harrastaa dna tutkimusta ja miten paljon siinä tulee uusia joustoja nykytilanteeseen jossa jokaisesta tutkittavasta näytteestä esimerkiksi dna näytteestä pitää erikseen pyytää lupa näytteen antajalta että se voidaan tutkia vaikka sitä tutkittaisiin uudelleen samassa sarjassa

ensinnäkin alueen kulumiseen

mustajärvi muun muassa totesi kaikki sietämisen rajat ja tähän on myös ympäristöministeriö ja ministeri lehtomäki kiinnittänyt huomiota ja miljoona euroa oli se summa josta on ollut puhe ja joka olisi nyt tähän tulossa

lääkkeiden hinnat ovat ehkä suhteellisesti laskeneet mutta monet muut terveydenhoidon kustannukset ovat nousseet ja kotiavun saaminen on todella kallista ja kunta on vetäytynyt yhä enemmän vastuusta ja osoittaa yksityisen sektorin ostopalvelujen suuntaan

voimassa olevien oikeusvaikutteisten yleiskaavojen laatimisvaiheessa ei kansalaisilla ollut tietoa nyt käsittelyssä olevasta valitusoikeuden kaventamisesta

arvoisa rouva puhemies

pulliainen

suomesta tehdään sellainen pieni nätti veroparatiisi jossa villakoiran ytimenä siis on tällainen mahdollisuus kiertää verotusta mahdollisuus häivyttää pääomia piiloon verottajalta ja tulojen siirtoja pois yhteiskunnan kontrollista tai ainakin näköpiiristä

tähän tulee toivomuksia tiedeyhteisöltä mutta näissä asioissa pitää tietysti olla erittäin tarkka

tähän asiaan ei myöskään on passi ja kuullut pullis kun asiaa kuultaessa ole saatu asiantuntijakommentteja

tämä lisäisi työvaiheita eikä vaikutus kokonaistyöaikaan olisi tavoitellun kaltainen toteaa korkeimman hallinto oikeuden presidentti hallberg

aivan oikein hallitus jälleen kyllä tuo sellaisen esityksen jota ei voi kannattaa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

asiantuntijalausuntojen mukaan ilman siirtoviemäriä ei pystytä kohtuullisesti jätevesiongelmaa ratkaisemaan

siis tuo porokarjojen määrä on tietysti ihan tärkeä asia

pulliainen on nähnyt vaivaa estääkseen tämän etenemisen ja nyt on sitten kuitenkin niin että tämä on saapunut eduskuntaan

on syytä kiinnittää huomiota valituslupajärjestelmän soveltamistapaan jossa hallinto oikeuden päätös olisi toimeenpanokelpoinen ellei kho toisin määrää

ylilaiduntaminen on tosiasia paikka paikoin paliskuntien alueella

tällä hetkellä hallituksen esityksenkin mukaan rehevöitymistä on havaittavissa eli tämänkään hetkinen tilanne ei ole riittävä

toivon mukaan tähän saadaan eduskuntakäsittelyssä kuitenkin kritiikkiä ettei se mene ihan sylikoirana ja nähdään että tässä on todellakin villakoiran ytimenä ongelma ja ongelmaa pystyttäisiin täällä talossa avaamaan

karjula käytti sinänsä tietysti ihan ansiokkaan puheenvuoron

siinä miten se vaikuttaa sitten koko elinkeinoon että tapahtuu tällaista heinä ja

tästä johtuu myös se että kho joutuu pitämään useampia istuntoja jotta tämä mahdollinen toimeenpanokielto saadaan aikaan

reini

edelleen täällä on puhuttu kolista että se olisi samanlainen tapaus

arvoisa puhemies

totean että tämä on aika hurskas toive kun tiedämme että eduskunnan pitää hallituksen luottamusta nauttia ja eduskunta on sidottu pitkälti sitten näihin esityksiin mutta toivoa sopii edelleen kyllä tässä asiassa

meksikonlahdella nähdään mi hinkä tällainen sokea tuoton ja kasvun tuossa tapauksessa energiankulutuksen kasvun lisääminen johtaa

valiokunnan mukaan valituslupajärjestelmä hallintolupa asioissa on periaatteellisesti merkityksellinen rajoitus yksilöiden oikeusturvaan koska hallintovalituksissa on vain kaksiportainen oikeusjärjestelmä

mielestäni ministeri anttila totesi ihan hyvin tuossa aikaisemmin edellisen asian kohdalla että olisi tärkeätä tietää pystyä tunnistamaan petoeläimet

ympäristöongelmat on ulkoistettu kiinaan ja siellä sitten tapahtuu tätä teollista tuotantoa monesti ympäristöstä välittämättä

ja sitten sillä tavalla vaikka dnan avulla tai miten se onkaan mahdollista tiedetään määrä mikä helpottaa tätä asiaan suhtautumista ja siihen suhtautumista että tiedetään realistisesti suunnilleen ne vahingon määrät mahdolliset vahingoittajien määrät ja niin edelleen

laukkanen viittasi siihen ettei hänen kompetenssinsa anna mahdollisuutta sanoa että hotellin paikka alun pitäen on ollut ekologisesti väärä

arvoisa puhemies

luin tämän vielä jotta se käy selväksi myös niille jotka lukevat ja katsovat eduskunnan pöytäkirjoja

lähetekeskustelua varten esitetään päiväjärjestyksen viidestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

kaiken kaikkiaan tässä on tietysti todettava niin että kysymyksessä on käytännössä loppujen lopuksi hyvin laaja ympäristövaliokunnan mietintö joka pohjautuu kohtuullisen laajaan hallituksen esitykseen

täällä ed

hoskonen puhui siitä miksi paperi ja puunjalostusteollisuus ei suomessa menesty ja yksi syy on se kun ei ole kymijoen kanavaa tai olisiko se peräti ollut nyt se pääsyy

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

tässä mielessä on todellakin syytä tarkastella varsin useaa hallituksen esityksen kohtaa

se on luonnollista

työn hinta on ollut yksi syy ydinvoiman puute on ollut ehkä yksi pääsyy puunsaanti ja nyt tämän hetken pääsyitä on energiaverotus

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen kuudestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

ihan lyhyesti haluaisin ed

siinä on kysymys siitä että ihminen lajina on oikeutettu omaan asemaansa ja omaan alueeseensa elinpiiriinsä ja näillä eläimillä susilla ilveksillä karhuilla ahmalla on myös oma oikeutuksensa

salolaisen puheenvuoroon viitata että ei tämä asia tässä mihinkään latistu

siinä on kaksi kriittistä paikkaa ja useampi varsinkin kaupunkipuistoon ja kaukolämpöön liittyvä positiivinen esitys

hotellit on perustettu ekologisesti ongelmalliseen paikkaan eikä tämän virheen aiheuttamia ongelmia tulisi kasvattaa hotellin lisäkapasiteetilla

nythän se sipoonkorpi vasta perustetaan ja siinä on teille ja meille kaikille työtä että se saadaan oikeaan suuruuteensa saadaan ne ekologiset käytävät

tosiasialliset syyt esimerkiksi stora enson olemassaoloon brasiliassa ovat kyllä ihan toisaalla